yleiskeskusteluun pähkinä eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin vakinaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

sitten on vuoro siirtyä ministerikuulemiseen

taksia

siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi vartioiva ja punamiehinä

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisenä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asiaan lophuun käsitteen toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

isä listaa naisia kymmenestä kahteentoista pannaan pöydälle seitsemästoista kuudetta kaksituhattaneljätoista pidettäväänpiste on eduskunnan seuraa täysistuntoon tiistaina seitsemästoista kuudetta kaksituhattaneljätoista valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena

voimmeko vielä antaa edustaja heikkilälle ja sen jälkeen tämän hyvähenkisen keskustelun saa päättää aloitteen tekijä

haluaako edustaja jatkaa puhujakorokkeelta

arvoisa puhemies

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelun tähän eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön myytin taiteena lakiehdotusten ensimmäinen käsittelyltä ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän yhdeksäs

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kahdestoista asiaa ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu keskustelu on päättynyt

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemässä asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely käytiin taisi olla

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päivien syksyn kolmas toista asiaa ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi yleissopimuksen sekä ilmoituksen antamiseen eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt

ensimmäiseen käsittelyyn ei sisällä päiväystyksen kolmas aasian käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

oripään ainoana osittain toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu keskustelua päättynyt eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn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

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuunkäsitelty toiseen käsittelyyn esitellään päivetyksen viidestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely päättyy asialla

vielä kaksi puheenvuoroa ennen ministerien vastauksia

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päätynyt naisia loppuun kerrota

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän kolmas asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

pöydällepanoa varten esitellään päivetyksen yhden saisi ja voimien johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes kolmannetta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen sai siipi eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskuudes ckolme te kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toiseen käsittelyyn esitellään päivetyksen kuudestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään täytyy nyt lakiehdotukset lakiehdotusta toinen käsittely päättyi karsia loppuunkäsitelty toiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen seitsemäs toista

lähetekeskustelua varten ysitiellä ajojärjestyksen kadusta ensimmäinen asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely päättyy asian

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kahdestoista asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kahdeskymmeneskuudes neljättä kaksituhattakaksitoista kello kuusitoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mutkaisena lakiehdotusta ensimmäinen käsittely

asian käsittely keskeytetään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväys on yhdeksästoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakersin toinen tehtävä väki taisi alkaa

ja sitten tosiaan vuosittain aina on osittain toisen käsittelyn pysytellä päivän seitsemästoista asiaa ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksestakeskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi

on sitten aina osittain toisen käsittelyn esitellä päivystyksen kahdeskymmenes aasian ensin päätetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja yleissopimuksen valinnaisesta pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksen

ja sitten siirrymme puhujalistaan

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakien toisen kerran päätyi taisi olla

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi yleissopimuksen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöltään päätynyt latujen lakien sen toinen kerta päättyy

pöydällepanoa varten mistään päivän sankarikäsitystä asia kuin minä teen tätä mietintö pannaan pöydälle yhdestoista yhdeksättä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä oli eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikkona yhdestoista yhdeksättä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja heikkilä ja sen jälkeen ovat vielä ensimmäistä puheenvuorokierrosta edustajat kivelä ja turunen ja jos joku muu joka ei ole saanut vielä kertaakaan niin sitten

edustaja östmanille täytyy sanoa niin kuin jo kyselytunnilla jouduttiin ministerille sanomaan että täällä salissa vain teititellään

ainoa käsittelyyn esitellä ajoissa karskiens kolmas nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta neuvoston päätöksen hyväksymisestä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kuudessa asiat voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan keskustelu on päätetty asia lähetetään

toisen käsittelyn esittää päivystyksen viedä asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen seitsemäs asia kuin minusta ehdot joita asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto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

keskustelua

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään täytyy tulla kiertämässä lakiehdotusta toinen kehtona päättynyttä ja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

keskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyssä tekemänsä päätöksen lakialoitteeseen sisältyvää lakien hylkäämisestä lakers antoi näyttelevä

niin sitä juuri mietimme

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mieltä huokoisina lakiehdotusten ensinnä esittely on päättynyt

taidekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista sijalle kuin ne puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan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

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään täytyy tilata tiedot hakijoilta perintönä päätäntö on

pöydällepanoa varten yhtiöllä päivystyksen yhden rasia poimi auster teettämien hinta pannaan pöydälle seitsemäs viidettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto

kiitos näin kiitoksia ja edustaja kopra poissa edustaja kari poissa keskustelu panna pää tyyny asian käsittely keskeytetään eduskunnan seuraava täysi istuntoon perjantaina kolmaskymmenes kolmannetta kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista täysistuntoon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

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn laatan ehdotuksen pakerruksen pääkäsittely on päättynyt ja loppuunkäsitelty toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija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

sitten viimeinen puheenvuoro edustaja turunen ja sen jälkeen ministeri stubb

keskustelu on pöhöttynyttä asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnalle annettavalle lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljäs vuosi ja puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asiaa puiminen neuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaankeskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

kolme

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

kun puhemiesneuvostossa tästä keskustelusta oli puhetta niin siellä sanottiin että tämä on vähän liian miehinen keskustelu että pitää myöskin naisille antaa puheenvuoroja

voisin pyytää myllykoskea mutta pyydänkin kalliorinnettä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

ja aina vain puheet lyhenevät

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

pöydällepanoa varten esitellään päivystykseen kahdeskymmenestoinen asia voimme nousta jo tätä mietintö pannaan pöydälle neljäs kolmatta kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvä ja samoin päivä ja järjestyksen kohteen kaksikymmentäkolme jo kolmekymmentä viisi viisi

päihdekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kahdeskymmenes rasia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

asioiden

täysistunto on

asia pantiin pöydälle neljästoista kymmenettä kaksituhattayksitoistapidetyssä

ei enää

edustaja pertti virtanen porissa

painoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toimiin asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

sitten puheenvuorolistaan

sitten siirrytään puhujalistaan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

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen kuudessa asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö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

keskustelu panna päätään

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätettiin laatia ehdotuksena kieltä on kehitteillä on päätetään

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisälle nekin mutkaisen lakiehdotuksen

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö